aloite on hallitusohjelman hengen suuntainen mutta sitäkin tärkeämpää on se että aloite yhdistää kaikkia kansanedustajia yli puoluerajojen ja käytettyjen puheenvuorojen perusteella vaikuttaa siltä että kaikki puheenvuorot olivat myötämielisiä

ongelmakohtia täällä ovat poikien ja tyttöjen väliset erot se on tuotu täällä selkeästi esille ja siihen pitää kiinnittää jatkossa huomiota kuntien kasvaneet erot ja tärkeimpänä huomiona ainakin omasta mielestäni tämä että tämä tuki painottuu nimenomaan sinne loppupäähän kun sen pitäisi olla toisinpäin niin kuin tässä nyt on todettu

koska finnfund toimii itsekannattavasti ja pääoma kasvaa ei siihen sijoitettu veronmaksajien raha katoa minnekään

mutta mielenkiintoista ja selvitettävää on se missä tässä mennään kun kouluihin on tullut kuraattoreja psykologeja koulunkäyntiavustajia ja henkilökuntaa lisää ja tuntuu vain että ongelmat lisääntyvät eivätkä ratkea

ja erityisesti silloin kun nuoria työllistetään ensimmäiseen työpaikkaan todellakin on aiheellista keskittyä siihen että työt tulevat hoidettua niin että työtapaturmia ei pääse syntymään

tässä tapauksessa uskon että näin vakavasta asiasta kuin taposta puhuttaessa periaate siitä että syyllinen saadaan kiinni on tärkeä periaate ja siihen suuntaan toivottavasti tämä asia nyt etenee

arvoisa puhemies

edustaja lapintie otti tässä esille kyberasiat ja palomuurit

suomen nykyisiä tai varsinkaan tulevia julkisia menoja ei yksinkertaisesti ole mahdollista rahoittaa nykyisellä talouden tuotantokyvyllä eikä nykyisillä rakenteilla

kiitos

jos tämä olisi niin kovin yksinkertaista niin varmasti palomuureilla tätä maata sitten puolustettaisiin mutta näinhän se asia ei kerta kaikkiaan ole

liitot ovat menestyvän persksi neljässä ja voimistelusta ja tätä nikita pannaan pöydälle seitsemästoista viidettä keskustelu päättyi

nyt tavoitteena pitää olla sen aivan oikein myös tällä hallituskaudella se on totta enemmän voitaisiin tehdä mutta jatketaan sitä työtä seuraavalla hallituskaudella että poistetaan kaikki sellaiset esteet rajoitteet jotka estävät järkevän työnteon mahdollistetaan yrittäjille ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

siksi kaikki nämä toimet tarvitaan ei siksi että joiltakin ryhmiltä haluttaisiin ottaa etuja pois vaan siksi että meillä olisi hyvinvointiyhteiskunta myös tulevaisuudessa

koska sairastumisen tarkkoja syitä tunnetaan vielä heikosti jäävät sairastuneet usein pelkän oirehoidon varaan saamatta oikeata diagnoosia

kyberasioiden lisäksi informaatiosodankäynti disinformaatio tämäntyyppiset asiat ovat laajenevan sodankäynnin muotoja

täysistuntoon

edustaja hassi otti esille ilmastokysymyksen ja samassa puheenvuorossa esitti huolensa kehitysyhteistyörahojen leikkauksista

täällä talousarvioesityskirjassa ei ole mainintoja muuta kuin ihan muutama rivi että tarvitaan korkeampaa valmiutta hybridisodankäyntiin ja sen osalta taistelukestävyyttä

toisaalta hallitus on lisäämässä finnfundin pääomittamista ja ymmärtääkseni finnfund panostaa kehitysmaissa toimiviin yrityksiin

onko niin että näissä yrityksissä tehdään työtä joka on ilmaston kannalta positiivista esimerkiksi aurinkovoimaa tuulivoimaa jotka työllistävät paikallista väestöä ja vaikuttavat ilmaston kannalta positiivisesti

arvoisa herra puhemies

talousarviosta näkyy ja myös itse sanoitte muun muassa sanomalehti pohjalaisessa tammikuussa että rahapula uhkaa rapauttaa suomen puolustuskykyä yhä enemmän ja nyt tähän suuntaan ollaan menossa kun määrärahat pienenevät

esityksen pääajatus on turvata poronhoitajille sijaisapua sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden johdosta

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

rannekello on kehitetty tykistöupseereiden käyttöön ensimmäiseen maailmansotaan

esityksen mukaan konesalilla tässä yhteydessä tarkoitetaan tilaa jossa harjoitetaan tietopalvelutoimintaa tietojenkäsittelyä ja palvelutilan vuokrausta

on erikoista jos meillä on puolustusvoimissa palkattuna upseereita joilla on pätevä koulutus emmekä luota heidän osaamiseensa tietotaitoonsa näkemykseensä siitä mikä on puolustusvoimille parasta aseistusta

tätä on pidetty tärkeänä koska työssä vaaditaan hyvää paikallistuntemusta ja poronhoitotavat vaihtelevat myös alueittain

edustaja maijala teki hyvän lisäesityksen omassa puheessaan

on hyvä selvittää tässä yh teydessä voisiko sijaisapua laajentaa niihin valitettaviin tapauksiin joissa poronhoitaja kuolee ja elinkeinon jatkuvuus ja eläinten hyvinvointi ovat vaarassa

se että suomeen sijoittuu tällainen kansainvälinen yritys kuten google on merkittävä viesti signaali muille toimijoille alalla ja se kertoo suomesta että suomi on luotettava toimiva korruptoitumaton ja poliittisesti vakaa ympäristö sijoittua

arvoisa herra puhemies

mikäli niissä toiminta loppuu kokonaan on edessä useimmissa tapauksissa tehdaskiinteistöjen purkaminen ja sitten myöhemmin maaperän puhdistus

tämän maaperän osalta tilanne on se että jopa kymmeniä vuosia tai joissakin tapauksissa yli sata vuotta toimineissa kiinteistöissä on maaperään ajettu aineita joita ei olisi nykykäytännön mukaan saanut sinne ajaa mutta aikaisemmin on saanut ja se johtaa siihen että se maaperä on puhdistettava

jos ajatellaan että suomessa näitä on kymmeniä niin kustannukset ovat jopa satoja miljoonia ja kun välttämättä yrityksillä ei enää ole omistajaa ne ovat menneet konkurssiin omistajia on ollut lukuisia niin maksajaa ei saada sitä kautta selville eikä vastuuseen teoistaan

arvoisa herra puhemies

niin kuin tässä ministeri niinistö hyvin esitti pelkästään taloudellisilla intresseillä ja näkökulmilla puistojen perustaminen on sangen perusteltua

eli viime kädessä vastuu valuu valtiolle ja veronmaksajille ja ajatus siitä että saadaan nämä alueet pysymään teollisessa toiminnassa tätäkin kautta tai helpotetaan sitä on erittäin kannatettava ja kansantaloudellisesti hy vä asia

taloudellinen merkitys liittyy hyvinvointiin mitä kansallispuistot ja luonto ylipäätään ihmisille tarjoavat

miten näette kilpisjärven suurtuntureiden alueen tulevaisuudessa ja minkälaisia esteitä siellä on sen toteutumiselle ja kuinka realistisena näette että joidenkin vuosien jälkeen näemme tämän arvokkaan alueen kansallispuistomerkityksessä

arvoisa herra puhemies

keskinäisriippuvuus on kasvanut turvallisuustilanne on muuttunut ennustettavuus heikentynyt ja tilanteet syntyvät entistä nopeammin

arvoisa puhemies

sitä taustaa vasten hallituksen esitys on oikea ja vastaa niihin tarpeisiin joihin olemme myös kansainvälisissä sopimuksissa lissabonin sopimuksessa sitoutuneet

täällä ehdotuksessa sanotaan että apua voidaan pyytää valtiolta euroopan unionilta tai kansainväliseltä järjestöltä

mitä tällaiset kansainväliset järjestöt mahdollisesti voisivat olla

kuuluuko siihen ryhmään esimerkiksi nato ja minkälaisessa tilanteessa jos näin on apua mahdollisesti voitaisiin pyytää natolta sen sijaan että sitä pyydettäisiin joltain toiselta valtiolta

no meillä on tällä hetkellä kuutisenkymmentä hornetia mutta jokainen tietää että päätös uusista on tehtävä vuosikymmenen loppuun mennessä nähdäkseni

kysymys ministerille

miten näette että tällainen massiivisen iso hankinta pystytään tekemään kun tällä hetkellä materiaalihankinnat ovat tällä tasolla

mikä on se rahoitusmalli mekanismi jolla tämä kysymys ratkaistaan vai joudummeko huomattavasti pienentämään lentokoneiden määrää ja ilmassa tapahtuvaa puolustusta

arvoisa herra puhemies

se oli hyvä näkökulma

tällä hetkellä se on maa jolla on visio näkemys siitä mihin suuntaan se menee ja yksi keino ja näkemys heillä on nimenomaan siinä että he satsaavat vihreään teknologiaan ja näkevät pitkän kaaren vuosikymmenien päähän

öljyllä fossiilisilla polttoaineilla ja siihen perustuvalla teknologialla ei tulevaisuutta rakenneta myöskään suomessa

arvoisa herra puhemies

suomen päivittäistavaramarkkinat ovat euroopan keskittyneimmät

määräävän markkina aseman väärinkäyttö voi ilmetä liikesuhteesta kieltäytymisenä hintasyrjintänä saalistushinnoitteluna alennusjärjestelminä yksinmyynti ja yksinostosopimuksina sekä kohtuuttomina kauppaehtoina

lisäksi on tullut ilmi hyllytilamaksuja markkinointirahan vaatimuksia sekä riskin siirtoa tuotteen myyjälle myymättä jääneistä tuotteista

lisätalousarvioesityksessä on monia hyviä asioita kuten esimerkiksi tämä romutuspalkkiokokeilu josta ministeri stubb kertoi meille autokaupan vilkastumisen kannalta erinomainen asia

täällä esitetään pari miljoonaa euroa maahanmuuton vuoksi ja tämä on tietysti hyvä ja aiheellinen että se lisäys on siellä mutta tämä kokonaiskuva on erittäin hämärä

kanta asiakasjärjestelmissä on havaittavissa epätervettä verkottumista uusille toimialoille siten että asiakkaiden normaali liikkuvuus vähenee

tämä ei koske pelkästään sisäministeriötä tämä koskee stmää oikeus ja opetus ja kulttuuriministeriötä työ ja elinkeinoministeriötä ja näinpäin

kaikkien asiakaskorttietujen verokohtelukaan ei ole ilmeisesti kaikilta osin hyväksyttävää kuten tässä kollegat aikaisemmin ovat myös huomauttaneet

äskettäin nurmijärveläisen koulun rehtori tuomittiin sakkoihin liikuntatunnilla sattuneesta onnettomuudesta vaikkei hän voinut olla mitenkään tietoinen siitä mitä jonkun luokan liikuntatunnilla tapahtuu